itse toivon että nyt kun näitä vanhoja taloja korjataan ja laitetaan kuntoon niin samaan aikaan muistettaisiin se että ei anneta enää syntyä uusia huonoja taloja

mielellään tähän voisi vaikka ministerikin ottaa osaa

arvoisa puhemies

meidän kokoomuslaisten tavoitteena puolustusvoimauudistuksessa on toteuttaa pienemmät tehokkaammat ja modernimmat puolustusvoimat

tämä uudistus koskee sekä puolustusvoimien toimintaa että rakenteita

puolustusmateriaalien hinnan nopea nousu ja kaluston massavanheneminen eivät mahdollista nykyisen suuruisten puolustusvoimien ylläpitoa

toivon että nämä tulevat ongelmat pystytään kaikessa rakentamisessa niin omakotitaloissa kerrostalorakentamisessa kuin julkisessakin rakentamisessa estämään rakentamisella rakentamisaikaisella valvonnalla ja vuotuisella järkevällä ylläpidolla

arvoisa puhemies

puolustusvoimia on siis uudistettava voimakkaasti koska kustannukset nousevat budjetit kutistuvat ja ikäluokat pienenevät

puolustusvoimissa muutostarve on jo tiedetty pitkään mutta tämä valtion velkaantuminen ja säästöpaine aikaistaa näitä toimenpiteitä ja olen samaa mieltä täällä salissa puhuneiden kanssa että toki leikkaukset ovat erittäin kovia ehkä osittain jopa liiankin kovia

seuraavassa lauseessa totesitte että paha että polttoaineveroa korotetaan ja paha että sitä ja paha että tätä

rauhanajan varuskuntarakenne ja koulutusjärjestelmä tullaan suunnittelemaan ja mitoittamaan puolustusvoimien sodanajan tarpeiden mukaisesti

kertokaa te

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

tässä amk laissahan on hyvin pitkälle kyse siitä että tehdään niitä teknisiä muutoksia tässä vaiheessa joita yliopistolain uudistaminen vaatii

haluan nostaa muutamia asioita esille kiittää muun muassa siitä että työ laitetaan nyt kaikessa päätöksenteossa edelle ja yrittäjyyteen panostetaan niin että työpaikkoja syntyisi

mutta sivistysvaliokunnassa jonkin verran asiantuntijakuulemisessa esille nousi myös se mahdollisuus että ammattikorkeakoululakia tulisi mahdollisesti tulevaisuudessa uudistaa ja tarkastella laajemminkin

vääränlaiset säästöt nyt voivat aiheuttaa lähes peruuttamatonta rapautumista puolustuskyvyssä ja sen takia tämä uudistus ja säästötoimenpiteet täytyy tehdä erityisellä pieteetillä ja tiedän että ministeri wallin sen niin tulee tekemään

se on itse asiassa parasta sosiaaliturvaa

tässä tilanteessa päähuomio olisi kiinnitettävä ehdottomasti ammattikorkeakoulujen hallinnon ja talouden järjestämisen peruskysymyksiin

meidän tulee varmistaa koko suomen puolustus ylläpitää kykyä puolustaa koko maata ja varautua strategisiin iskuihin yhteiskunnan ydintoimintoja vastaan ja säilyttää puolustusvoimien ennaltaehkäisykyky

yksi sellainen hyvin keskeinen asia jota pitää seurata ja jonka myös valiokunta nosti lausumiinsa on tuo laadullinen työllistyminen eli näiden koulutuspaikkojen määrän seuranta mutta myös ennen muuta se miten sieltä työllistytään ja minkälaisia määriä eri aloilta koulutukseen tarvitaan

myös veteraaneihin haluamme panostaa lisää osoittaa kiitollisuutta ja lunastaa kiitollisuudenvelkaa pieneltä osalta näin

arvoisa puhemies

on yhtä aikaa saatava siis aikaan pysyviä säästöjä ja tuotava uutta puolustuskykyä ja tavoite onnistuu vain ohjaamalla puolustusvoimien voimavaroja olennaiseen

myös se on iso päätös että kokonaisveroaste ei nouse ja haluamme myös työntekoon kannustaa ja työntekoa kannustaa työn verotusta keventämällä

minun mielestäni on oikein että myös työssä käyvät kantavat vastuunsa tässä vaikeassa tilanteessa ja sen takia toivon että yhteiskuntasopimuksessa edetään

myös liikuntapalvelut tässä nousivat esille mutta erityisesti nuo terveydenhuoltopalvelut ovat tässä lähestymiskulmassa erittäin haasteelliset

kovan ytimen turvaaminen edellyttää luopumista toissijaisista toiminnoista ja mahdollisesti myös yksiköistä ja henkilöstöä on tässä työssä kohdeltava reilusti

se on tärkeää suomelle

puumala nosti esille meidän järjestelmässämme yliopistossa opiskelevat ja ammattikorkeakoulussa opiskelevat ovat hyvin erilaisessa asemassa

arvoisa puhemies

pidän myös hyvänä että valiokunta korostaa liikunnan tarpeellisuutta ja toki itse hieman myös ihmettelin tuota sosialidemokraattien linjaa että yliopistolakiin ei liikuntaa haluttu kirjata omaksi pykäläksi mutta ammattikorkeakoululaisille se haluttaisiin pykälän turvin taata

kolmasosa varoista on ohjattava tulevaisuudessa materiaalihankintoihin

en näe sitä kiristyspaketiksi vaan ennen muuta vaihtoehdoksi siinä tilanteessa että tällaista työssä käyvien meidän työtä tekevien panosta ei löydy

arvoisa puhemies

kun edustaja jalonen arvosteli hallitusta siitä että toimia ei ole esitelty hallituksen toimesta ne esitellään huomenna

minun mielestäni se on iso panos että he synnyttävät tähän maahan uusia työpaikkoja ja sen takia pidän hämmästyttävänä sitä että vasemmisto oppositio on puhunut kela maksun palauttamisesta täällä tänäänkin

se tulee varmasti tärkeään saumaan

toisaalta ihmettelin sitä että edustaja jalonen ja perussuomalaiset ovat täällä keskustelussa tuoneet esille että he kertovat sitten viikkojen päästä omat keinonsa

kun te aikanaan ette halunneet lähteä hallitukseen vaikka suomen kansa teidät sinne äänesti suurella vaalivoitolla te ette halunneet vastuuta lähteä kantamaan te jäitte mieluummin huutelemaan puskista niin nyt todella ihmettelen sitä että kun teillä olisi ollut tänään erinomainen paikka välikysymyskeskustelussa esitellä omat toimenne siihen millä tavalla helsingissä ei ole asuntopulaa helsingissä ei ole asunnottomia maaseudulla kaikki saavat asua rantatonteilla niin te ette sitä tee

pidän erittäin myönteisenä myös sitä että tämä hallitus tarttuu suureen korjausvelkaan mitä meillä tiestössä on

te vain ilmoitatte että me kerromme sitten joskus

te ette kerro minkäänlaista vaihtoehtoa mutta onneksi tämä meidän hallituksemme huomenna linjaa tätä ja kokoomus on esittänyt sinne hyvät ja konkreettiset toimenpiteet

arvoisa puhemies

toivon että hallitus vakavasti käy läpi nämä puolustusvoimien määrärahat

toivon itse että nyt kun tämä välikysymyskeskustelu päättyy huomenna ne askeleet otetaan sen eteen että viime kaudellakin totutut ja tutut ja tuloksekkaat hyvät keinot otetaan jälleen käyttöön

siinä ei toteudu se tahtotila mikä parlamentaarisella työryhmällä oli ja mikä myös kaikilla puolueilla vasemmistoa ja vihreitä lukuun ottamatta oli ennen vaaleja että puolustusvoimille osoitetaan ne määrärahat joita tämä parlamentaarinen työryhmä esitti

vetoan hallitukseen ja ennen muuta puolustusministeri niinistöön että nämä rahat sinne etsitään niin että tosiasiallisesti puolustusvoimien määrärahat nousevat sovitulla tavalla

kuusi tuntia olen tässä odottanut ja käytän kansanedustajalle suotua oikeutta käyttää puheaikaa tärkeässä asiassa mutta lupaan myös että en enää tänään toistamiseen tänne puhujakorokkeelle kiipeä sillä haluan hivenen käydä läpi sitä mitä rakentamisessa maankäytössä tehdään

turhaa sääntelyä haluamme purkaa ja kustannuksia suitsia asuntorakentamiseen ennen muuta niin että maahan saataisiin syntymään asuntopulaa helpottamaan kohtuuhintaista vuokra asuntotuotantoa

arvoisa puhemies

yleishyödyllisyyden rajoitusehdot siis muutetaan hankekohtaisiksi ja näin toivomme että saamme näitä kohtuuhintaisia vuokra asuntoja rakenteille

hakola tuossa puheenvuorossaan totesi niin edellisen kerran kun tästä uudistuksesta salissa keskusteltiin aika vahvasti tähän heiteltiin erilaisia epäilyjä siitä miten tämä tulee mullistamaan suomalaista yhteiskuntaa ja sitä totuttua perusperiaatetta että turvallisuuden ylläpito perustuslain mukaan kuuluu viranomaisille ja tästä lähestymiskulmasta tässä salissa keskusteltaessa lähestyttiin

itse arvostan erittäin suuresti entistä työministeriä lauri ihalaista eikä puheeni siihen liittynyt millään tavalla

olemassa olevan ara asuntokannan käyttö ja luovutusrajoituksia tulemme myös joustavoittamaan mikäli vapautuva pääoma käytetään asuntotuotantoon tai asuntokannan korjaamiseen

on varmasti totta että hänen ammattitaidollaan on käyttöä tässä yhteiskunnassa moniin erilaisiin tehtäviin ja hän hoiti hyvin työministerin tehtävää vaikka työttömyys hänen kaudellaan toki paheni hänestä riippumattomista syistä varmasti

hakola toi esille että järjestyksenvalvojien toimintaa tuodaan nyt joukkoliikenteen kulkuneuvojen ja liikenneasemien sekä kauppakeskusten lisäksi myös terveyden ja sosiaalihuollon toimipisteisiin lentopaikkoihin ja satamiin näin siis poliisin avuksi vastaamaan järjestyksestä ja turvallisuudesta

mutta itse viittasin vain sosialidemokraattisen eduskuntaryhmän puheenjohtajan antti lindtmanin sanoihin joissa hän totesi että jos hallitus olisi ottanut ihalaisen vetämään taikka sovittelijaksi niin silloin sopimus olisi syntynyt

isona kokonaisuutena kävimme hallitusneuvotteluissa läpi laajasti erilaisia konkreettisia toimia asuntojen tonttituotannon lisäämiseksi ja rakentamisen kustannusten alentamiseksi

esitys on osa tuota kokonaisuudistusta jonka toinen osa on tarkoitus tuoda meidän käsiteltäväksemme vielä tulevana syksynä tämän vuoden aikana ja näin saadaan tuo asia myös kokonaisuutena eteenpäin

arvoisa puhemies

päätösprosessia lyhennetään muun muassa valitusmenettelyjä muuttamalla helpottamalla haja asutusalueiden rakentamista rantarakentamista siirtämällä päätösvaltaa poikkeamistilanteissa ely keskuksilta kunnille ja yhdistämällä hankekaavoitus ja yva menettely

ehkä merkillepantavaa mitä itse jäin miettimään on se että jotain suomalaisessa yhteiskunnassa on silloin vialla kun tarvitaan tämän tyyppistä suojausta

samalla ely keskusten rooli kaavoitus ja rakentamisasioissa muuttuu konsultoivaksi ja niiden valitusoikeutta kaavaprosesseissa tullaan rajaamaan

niin kuin tässä valiokuntakäsittelyssä laajasti on esille noussut terveyden ja sosiaalihuollon toimipisteiden sisällyttäminen tämän lain soveltamisalaan merkitsee olennaisempaa soveltamisalan muutosta

esimerkiksi maakuntakaavojen ja kuntien yhteisten yleiskaavojen vahvistusmenettelystä ympäristöministeriössä luovutaan rakentamisen poikkeamispäätökset siirretään kokonaisuudessa kuntiin viranomaiskäsittelylle asetetaan sitovat ajat mukaan lukien yva ja kaikissa rakentamis ja ympäristöasioissa siirrytään menettelyyn jossa valitusoikeus korkeimpaan hallinto oikeuteen edellyttää ensin valitusluvan saamista

tämäkin parannus on merkittävin moneen vuosikymmeneen

valiokunta totesi että valitettava kehitys yhteiskunnassamme on johtanut siihen että väkivallalla uhkaaminen ja myös väkivaltatilanteet ovat lisääntyneet esimerkiksi terveyskeskuksissa sairaaloissa sekä kansaneläkelaitoksen asiakaspalvelutiloissa

tietysti se on aika iso muutos suomalaisessa yhteiskunnassa että sellaisissa paikoissa jotka perinteisesti on tunnustettu ja tunnettu turvallisiksi tänä päivänä joudutaan pelkäämään ollaan sitten asiakkaina tai työntekijöinä siellä

erittäin merkittävänä uudistuksena urheiluministeri stefan wallinin johdolla käynnistetään nyt uusi kolmivuotinen seuratukihanke liikunta ja urheilutoiminnan kehittämiseksi

esityksen pohjalla on kansallinen liikuntaohjelma ja uusi kehittämistuki suunnataan seuratoiminnan laadun parantamiseen uusien vapaaehtoistoimijoiden rekrytoimiseen lasten ja nuorten liikunnan sekä aikuisten terveysliikunnan edistämiseen

selvitämme myös siirtymistä kaavoitusasioissa kunnallisvalituksesta hallintovalitukseen niin että vain he voivat valittaa joita asiat tosiasiallisesti koskettavat

hakola puhui tuossa vartijoiden toiminnasta ja sen laajentamisesta nyt sitten järjestyksenvalvojien kautta myös tähän turvallisuuspuoleen on varsin perusteltua että nyt kuitenkin tämän uudistuksen voimaantulon jälkeen seurataan järjestyshäiriöiden kehitystä näissä paikoissa joihin voidaan asettaa järjestyksenvalvojia ja laajemminkin yhteiskunnassa ja sen jälkeen voidaan ryhtyä toimenpiteisiin niin kuin perustuslakivaliokuntakin tätä asiaa käsitellessään totesi

arvoisa puhemies

tässä tarkoituksessa kaikki liikunta ja urheiluseurat mutta myös vammaisurheiluseurat mukaan lukien voivat hakea tätä uutta tarveharkintaista tukea erityisesti päätoimisten toimihenkilöiden palkkaukseen

arvoisa puhemies

haluan antaa ministeri risikolle kiitosta siitä että liikennehankkeissa työllisyyttä ja kilpailukykyä ja sellaisia asioita kuin koko maan hyötyä on katsottu

esimerkiksi helsinkitampere pääradan välityskyvyn parantaminen on tällainen hanke joka palvelee aivan koko suomea niin pääkaupunkiseutua kuin koko muuta maata samoin sen lisäksi esimerkiksi riihimäen kolmioraide joka lisää pohjoisesta itään menevän raideliikenteen sujuvuutta merkittävällä tavalla

asialle toivon tulevan runsaasti julkisuutta jo tässä vaiheessa siksikin että lukuisat seurat osaavat hakea tätä uutta tukea

arvoisa puhemies

liikunnan kannalta ensi vuoden budjetti myös parantaa kuntien toimintaedellytyksiä

minä en kannata autojen satelliittiseurantaa ja jos oikein olen ymmärtänyt niin myös nykyinen liikenneministeri risikko on suhtautunut siihen kriittisesti

se on hallitusohjelmaan kirjattu

kysyisin

toivon että tuo liikuntaeuro todella kohdentuu kunnissa niin että nämä rahat käytetään liikunnan ja liikunnan mahdollisuuksien parantamiseen

onko tältä ollilan työryhmältä nyt vedetty matto pois eli eihän suomeen arvoisa ministeri tule autojen satelliittiseurantajärjestelmää

samalla tulee käynnistymään myös uudistettu lasten ja nuorten liikuntaohjelma valtion lisäpanostuksin ja lisäyksiä suunnataan myös liikuntatieteelliseen tutkimukseen sekä valtakunnallisten liikunnan koulutuskeskusten toimintaan

merkittävää on minun mielestäni myös liikunnan kannalta se että ensi vuoden budjetissa lisätään merkittävästi määrärahoja myös huippu urheiluun urheiluunkin kuntoa ja yleistä liikuntaa tukevan rahoituksen rinnalla

me haluamme ennen muuta löytää ratkaisun ja minusta olisi hienoa että sopu löytyisi ja sellainen yhteiskuntasopimus jossa vastuuta jaettaisiin tasaisesti kaikkien työntekijöiden kesken

kyllä me olemme ihan vakavalla mielellä tässä salissa keskustelua käymässä vaikka meitä vähän täällä enää on eli kyllä me puhemies teemme tässä ainakin omasta mielestämme uskoisin tärkeää työtä

kumpikin kerta ajautui kiville

arvoisa puhemies

mutta toteaisin oikeastaan sen mikä on minun mielestäni yksi mielenkiintoinen taikka itse asiassa aika eriskummallinen linjaus näissä ajankohtaisissa liikenneasioissa ja se koskee työntekijän työajoa tätä nykyään verovapaata työajoa jossa työntekijä käyttää omaa autoaan työn tekemiseen

arvoisa puhemies

toisena asiana erityisen tyytyväinen olen tämän budjetin sivistys opiskelu ja koulumyönteisyyteen

nytkin vain rahasyistä joudumme leikkaamaan puolustusmäärärahoja ja myös kertausharjoituspäiviä ja se tekee meille kokoomuksessa ja varmasti kaikille tässä salissa vasemmalta oikealle kipeää se on vaikea päätös

en nosta esille nyt laajemmin muun muassa opetusryhmien pienentämiseen ohjattavia merkittäviä satsauksia vaan keskityn ainoastaan opintotukeen

minun mielestäni tuntuu erikoiselta että työnteon kuluja voitaisiin maksattaa tulevaisuudessa työntekijällä ja sen takia en oikein ymmärrä sitä logiikkaa mistä tämä on lähtenyt liikkeelle että tätä työntekoon käytettävää oman auton kilometrikorvausta ollaan nyt leikkaamassa tällä tavalla

me olisimme toki kokoomuksessa toivoneet että talous olisi kehittynyt sillä tavalla että olisimme päässeet entisen puolustusministeri jyri häkämiehen silta ajattelulla tässä rakenneuudistuksessa ja säästöissä etenemään mutta nyt talous kehittyi meistä riippumattomista syistä sillä tavalla että puolustusministeri wallinilla on kohtuutonkin tehtävä nyt sitten tehdä näitä sopeutustoimia

jollain tavalla itselleni on tullut sellainen kuva että tämä on lähtenyt liikkeelle siitä että liikenneministeri kyllönen on pitänyt esillä erilaisia rangaistuksia yksityisautoilijoille

aiemminhan asumislisää myönnettäessä on otettu huomioon opiskelijan kanssa samassa asunnossa asuvan puolison tulot ja mikä eriskummallisinta puolisoksi on automaattisesti katsottu toinen samassa asunnossa esimerkiksi kimppakämppää asuva opiskelukaveri

ja yhtenä asianahan hän nosti esille sen että jollain tavalla näitä kilometrikorvauksia käytettäisiin osana palkkaa

mielestäni puolison tulojen perusteella tehtävästä tarveharkinnasta luopuminen on varsin perusteltua

samassa asunnossa yhdessä asuvat nuoret eivät yleensä avusta toisiaan taloudellisesti ja myös on todettava se että uudistus vähentää merkittävästi työtä opintotuen toimeenpanosta vastaavassa kansaneläkelaitoksessa

keskusta on esittänyt tässä keskustelussa myös lukuisia yhtälöitä jotka eivät toimi

meillähän on tuosta muutaman vuoden takaa tapaus olikohan kyse silloin kiinteistönvälittäjistä johon puututtiin kun tuli selkeästi esille että kilometrikorvausta oli käytetty osana palkkaa eli palkkaa oli tilitettykin kilometrikorvauksen kautta

miten voimme yhtä aikaa velkaantua vähemmän mutta silti lisätä menoja ja vähentää tuloja lähes miljardilla eurolla vuodessa

puolison tulojen perusteella tehtävästä tarveharkinnasta luovuttaessa osa pienennettyä asumislisää saavista tulee nyt saamaan täyttä asumislisää ja asumislisän piiriin tulee myös paljon uusia opiskelijoita

keskusta on todennut täällä tänään että asioita ei saisi selvittää mutta seuraavassa lauseessa vaatinut että perintöveron poistoa pitää selvittää

siihenhän pitää olla muut keinot puuttua kuin se että rangaistaan niitä työntekijöitä jotka käyttävät asiallisesti omaa autoa työn tekemiseen

arvoisa puhemies

kankaanniemen puheenvuorosta nyt ymmärtänyt arvosteliko hän sitä että poliisiresursseja on suomessa liian vähän vai sitä että yhteiskunta on päästetty sellaiseen tilanteeseen että tällaisia väkivallan uhkia ja tilanteita syntyy niissäkin paikoissa jotka ennen on koettu turvallisiksi

arvoisa puhemies

ei malli voi olla sellainen että yhtäkkiä todetaan että nyt sinä olet ajanut ne kilometrit jotka kuuluvat sinun työntekoosi